sen takia minusta suomesta voisi tulla vielä ja tuleekin jatkossa kun pidetään se yllä että tämä perusjuttu on kunnossa evään tuottaja myös muihin maihin

sen takia tämä vaihtoehto mikä tässä on vuokrauksen osalta minusta on oikein hyvä vaihtoehto koska nyt tämä mahdollistaa sen jotta luopuminen voidaan tehdä myös sillä tavalla että se on kevyempi ei sido pääomia

sitten sekin joka siellä on vuokranantaja voi tehdä sen hyvillä mielin

ei tarvitse muistella sitä naapurikateutta yhtään vaan hän omistaa sen pellon yhä edelleen ja tietää että jos hengissä on ja jos se vuokralainen käy hyvin hankalaksi ei tarvitse jatkaakaan sitä sopimusta

sitten on sen asia joka myöhemmin tulee ne maat omistamaan onko sillä enää samanlaisia tunnesiteitä siihen maahan ja siihen omistamiseen ja siihen peltoon

sen takia tätä ei olisi koskaan pitänyt tehdäkään että näin tehdään mutta tässä pitää nostaa hattua jotta näköjään virheliikekin voidaan korjata

arvoisa puhemies

kiuru tuossa perusteli aika hyvin tätä miksi tätä ei pitäisi hyväksyä ja oikeastaan sosialidemokraattien vastalausettakin hän kävi aika paljon läpi

hän ei todennut mutta se on mahdollista sillä tavalla siis kansallisvaltioissa nimetä eri toimijat ja toiminnot mitkä ovat tämmöistä yleishyödyllistä toimintaa jossa ei tavoitella taloudellista etua ja silloin nämä eivät kilpaile minkään tahon kanssa

tämä olisi pitänyt ehdottomasti tehdä tässä eikä lähteä nyt tekemään tämmöistä ratkaisua kun työ on kesken sitten tämän määritelmän osalta suomessa

ymmärrettävästi hallitus ilmeisesti on asettanut jonkun työryhmänkin pohtimaan tätä kysymystä

nämä palveluthan ovat tällaisia palveluita kuin suojatyö työtoiminta kuntouttava työtoiminta lastensuojelu päihdepalvelut mielenterveyspalvelut ja vaikeavammaisten palvelut esimerkkeinä

sen takia tuntuu hätiköidyltä ja en tiedä mikä tämä tarkoitushakuisuus on että tällainen tuotiin tänne eduskuntaan käsittelyyn

se alkuperäinen esitys olisi tietysti ollut paljon huonompi joka oli viime elokuussa jo tuolla temmissä valmistelussa ja onneksi sitten kansalaisjärjestöt reagoivat siihen kun kuulivat mitä sieltä on tulossa ja siihen verrattuna tämä on parannus

se on ottanut suhteellisen hyvin kuitenkin huomioon sen vaikeusasteen mikä ihmisillä on joko vamman tai pitkän työttömyyden osalta olemassa

pia ja sillan silakoita että se systeemihän tässä puretaan tulee lyhyemmät työllistymisajat ja heikennetään siinä mielessä monta asiaa

kun täällä on todettu jotta tämä on pakko tuoda niin olisi ollut minusta parempi kuitenkin katsoa niitä muitakin vaihtoehtoja katsoa vaikka puolivälimalli mikä ruotsissa on otettu käyttöön

olisi nimetty joitakin sektoreita aloja joille on mahdollista tehdä jos ei koko sama systeemi tule mitä ruotsissa koska ruotsissa se järjestelmä on sitä jotta se ei valikoi ollenkaan vaan kaikki saavat periaatteessa samat edut ovatpa ne mitä työnantajia hyvänsä järjestöt tai yksityiset työnantajat

siihen olisi vaan vähän pitänyt lisää talentteja iskeä tuonne budjettiin ja katsoa että tämä on kansakunnan yhteinen etu jotta ei anneta ihmisten syrjäytyä mikä tässä nyt tulee olemaan vaarassa joka tapauksessa

tämä ei ole pelottelua mutta kun tämä kuitenkin vaikeuttaa nyt työllistämistä niin sehän tarkoittaa sitä että jotkut silloin jäävät pois

muun muassa ed

satosen valiokunnan puheenjohtajan lausuman tuossa kirjasin ylös jotta pyrittiin tässä semmoiseen jotta mahdollisimman vähän vaikeutetaan tämmöisen lausuman

tässähän piti tehdä niin päin jotta olisi lisätty työllistämistä helpotettu sellaisia asioita että niitä ihmisiä olisi saatu enemmän aktiivitoimien piiriin mikä tarkoittaisi jotta niitä kurjempia jotka tässä nyt jäävät katveeseen varjoon ei olisi ainakaan ollut niin paljon kuin nyt tulee olemaan

pelkään sillä tavalla niin kuin täällä jotkut toisetkin ovat todenneet että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ovat vielä heikommassa asemassa jolloin ei saa mitään aktiivitoimia osakseen tässä työllistämispuolella

nehän koskevat hyvin semmoisia ryhmiä jotka olisi jo suoraan vapautettu sanottu että okei tämä ei kuulu tämän piiriin mihinkään ollenkaan ja olisi erittäin hyvä että olisi joku järjestö joka työllistäisi näitä ja tekisi vaikka minkälaista tuotantoa koska tuolla valiokunnassa kun kuultiin yrittäjiä ja suomen yrittäjiä ja ekta niin yksikään ei sanonut että nykyinen järjestelmä olisi millään tavalla vaikeuttanut tai kilpaillut heidän palvelunsa kanssa tai tuotantonsa kanssa

arvoisa puhemies

tässä on hyvästä lakiesityksestä kyse

tänään tavattiin pääkaupunkiseudun pääluottamusmiehiä jotka ovat rakennuspuolella töissä ja heidän tarinansa oli aika surullista kuultavaa

tämä esitys sinällään on hyvä mutta kun lueskelin tätä niin minulle jäi semmoinen epävarmuus tässä niistä kriteereistä

tässähän ilmeisesti käytetään harkintaa ja voi olla että tässäkin tulee niitä rajatapauksia mikä tie katsotaan sellaiseksi tieksi joka on tämmöinen merkittävä puutavaran kuljetusväylä koska tarkkoja kriteereitä ei mistään paperista löydy

nyt tuodaan uusi järjestelmä tähän elikkä nyt joudutaan määrittelemään uudelleen tämä elinkeinotoiminta näissä järjestöissä

en lähde toistamaan mutta monet täällä ovat todenneet että kyllä se aikamoiseen prässiin joutuu yksittäinen henkilö siellä te toimistossa kun se käyp miettimään jotta vääristääkö tämä kilpailua vai ei

tämä kuvastaa jotta meillä on tosi paha tämmöinen pimeän työvoiman ongelma joka näköjään erityisesti on rakennuspuolella

satonen on sen verran fiksu että jos hän joutuisi pohjois karjalaan töihin sitten kun kansanedustajan hommat loppuvat niin varmaan ei näitä ongelmia olisi

mutta kun kaikki eivät ole tuommoisia yhtä päteviä niin kuin hän totesi että hän pystyisi heti sanomaan että tuo ei ole ja tuo on

näiden pääluottamusmiesten viesti oli siinä jotta ei ihme vaikka tämmöinen ulkomaalaisvihamielisyys kasvaisikin koska siellä viedään härskisti suomalaisten työpaikkoja ja tämä pitäisi saada hallintaan

joku koulutuspaketti voisi olla että satonen kouluttaisi ihan samanlaiseksi kloonaisi vähän porukkaa sitten

mutta pääluottamusmiesten viesti oli sen oloinen jotta pitäisi jokaisen joka tulee suomeen rekisteröityä suomeen ennen kuin työnantaja ottaa töihin olipa se lähetetty työntekijä taikka tulee suoraan jolloin voitaisiin heti tarkistaa työmaalla ovatko paperit kunnossa ja myös verottaja voisi suoraan iskeä siihen kiinni

kun valiokunnan puheenjohtaja totesi että jäsenet voisivat käydä siellä tämmöistä sosiaalista tapaamista harrastelemassa ja syömässä kun pääosin ovat vain nämä työttömät jotka siellä syövät niin tämä kuvastaa nyt sitä että siinäkin on jo harkinnan paikka

krista kiuru tuossa vähän arvioi mikä on yritystoimintaa ja mikä elinkeinotoimintaa siellä

ilmeisesti tässä kuitenkin se ajatus on jotta katsotaan joka kunnassa tai kirkonkylässä paikkakunnalla onko jonkun alan yritystoimintaa samalla alalla

siivousta ja kaikennäköistä avustustyötä aputyötä siellä ja vanhuksia käydä hoitamassa ulkoiluttamassa ja kaikkea muutakin jos ei siellä ole sellaista yksityistä palveluntuotantoa ole olemassa

mutta entäs sitten kun nyt sitten se te toimisto katsoo että okei tämä yhdistys ei kilpaile kenenkään kanssa mutta sinne muuttaakin sitten jostakin kun siellä loppuvat hommat yrittäjä tai joku perustaa yrityksen

sittenhän varmaan pitää ilmoittaa että nyt kaikki palkkatuetut työllistämistuella olevat pois yhdistyksestä koska nythän muuttikin tälle paikkakunnalle firma tai sitten teki naapurikunnasta tarjouksen että mepä hoidammekin teidän seudullenne kaikki tämän tyyppiset palvelut mitä tämä yhdistys on tarjoamassa

nimittäin tällä hetkellä kun mikä tilanne onkin niin monissa paikoissa kun potkitaan työpaikoilta porukkaa pois niin siellä on tosi vähän mahdollisuuksia näille nuorille sitten mihin he sijoittuisivat

tämä ainakin olisi semmoinen yksi mahdollisuus että mihin sopii niin ei rajattaisi sitä sellaista ihmistä pois sieltä joka on vähän pitempään kouluja käynyt

arvoisa puhemies

tiedän nimittäin ainakin minulla tuolla lähipiirissä muutamassa kylässä on toistakymmentä eroa tapahtunut sen takia että on muutettu erilleen asumaan mutta kuitenkin ollaan yhdessä

jos se poistetaan se tarkoittaa myös tavallaan perheiden yhdistämistä suomalaisten perheiden yhdistämistä että se isä voi siellä äidin luona olla eikä nosteta lapsilisiä ja yksinhuoltaja avustuksia

kyllä minä odottaisin että siihen saadaan kanssa jotain parannusta samoiten kuin toimeentulotukeen koska ne puheet mitä ministeriaitiosta tässä ollaan kuultu jotta nyt tässä kompensoidaan kaikki energiaverojen korotukset se on ihan pötypuhetta

nimittäin pääkaupunkiseudulla käy yllättävän paljon suoraan virosta ihmisiä töissä ja he eivät ole kirjoissa eivätkä kansissa ja työnantajat käyttävät aika härskisti näitä hyväkseen

minä veikkaan sillä tavalla jotta siellä mielenosoitukset ja lakot yltyvät siellä hajotetaan hallitus ja kaikki vanhat lupaukset ovat mennyttä

sehän tarkoittaa sitä jotta kun vaalit käydään niin siellähän tulee joku uusi ryhmittymä valtaan joka ei varmaan lupaa pahempaa kuin nyt nämä kriteerit näissä ovat olemassa koska kansa ei todennäköisesti äänestä semmoisia ihmisiä vaan lupaavat vähän helpompaa tilaa joka tarkoittaa silloin sitä jos he sen vaalilupauksen toteuttavat jotta siinä käy sitten sillä tavalla jotta nämä kuvitelmat kun tänään on puhuttu tiukoista ehdoista ovat ihan höpöpuheita ne ehdot eivät vaan sillä tavalla toteudu

tähän pitäisi ihan erityisesti saada paneuduttua koska ilmeisesti tämä laki joka nyt tässä on menossa ei näissä rekistereissä näy millään muotoa

tässä on kyse maahanmuuttoviraston tilastoista ja verottajan tilastoista mutta kun kokonaan ollaan ulkopuolella siitä niin se on pimeää työvoimaa tällä hetkellä

meillä siis laman aikaan velan määrä siis valtion ja myös kuntien velan määrä viisinkuusinkertaistui

silloin aikanaan kun puhuttiin vahvasta euroalueesta miksi siihen pitää liittyä ja saada tämmöinen vahva iso valuutta alue sillähän oli se tarkoitus että saadaan vähän tukevaa pohjaa jotta sitä eivät horjuta nämä valuuttakeinottelijat

siellä on annettu holtittomasti velkaa tietoisena siitä jotta siellä ei pystytä maksamaan mutta tiedetään kuitenkin jotta eihän se valtio voi mennä konkurssiin koska tämä historiahan on sellainen jotta sieltähän tullaan apuun niin kuin nyt mennään apuun

veikkaan että tämä tulipalo ei jää pensaspaloksi ihan oikeasti vaan siinä lähimaisemissa on useampi välimeren valtio joka tulee samaan tilanteeseen

arvoisa puhemies

olisikohan näin nopeasti ministeri lehtomäeltä kadonnut tämä ajatus

sen takia näiden puheiden yhteensovittaminen tuntuu aika ainakin minä olen kokenut näin päin vaikealta että ei oikein ymmärrä mikä tässä on oikein ja mikä totta

arvostettu puhemies

äskenkin soitti tästä helsingin seudulta yksi ihminen ja sanoi että hänelle tuli ihan paha olo ja onko tässä taas menossa se sama juttu on vaan yksi vaihtoehto on vaan yksi asia yksi totuus

tuon vaan yhden esimerkin siitä että tällä hetkellä meidän vanhat aravatalomme monessa paikassa ovat ajautumassa ulkolaisiin käsiin

tosin onneksi tänä päivänä jo ministeri katainen kävi lipsumaan siinä jotta hän ei ihan varma ollutkaan onko tämä ihan varma näin vaan etevänä ihmisenä ja ministerinä jättää takaportin jotta voi siinä olla jotain vähän ikään kuin välissä vettä jotta ei ihan välttämättä pidä paikkaansa

nämä vuokrakerrostalot reilu vuosi sitten siirtyivät tämmöisen tanskalaisen kiinteistösijoittajan omistukseen ja heti tulivat esiin vuokrankorotukset saunamaksujen korotukset ja sitten nämä lämmitystolpat tulivat maksamaan ja parkkipaikoistakin piti jo maksaa erikseen

minä veikkaan että tässä valtioiden taloudet ja kuntien taloudet ja koko yhteiskuntien taloudet kun katsoo ovat yhä enemmän velkaa näille sijoittajapiireille

miettii vaan onkohan tässä ihan kaikki kohdallaan siinä mielessä jotta voitot menevät muualle vaikka ne aravavaroin aikanaan yhteisin varoin tuetuilla varoilla on rakennettu

me jopa teemme tässä karhunpalveluksen sillä tavalla jotta kun on tämmöistä toimintaa harrastettu kuin kreikka antanut vääriä tietoja niin ei ole väliä sillä ja tämähän kannustaa siihen jotta tavallaan epärehellisyyttäkin palkitaan siinä hommassa ja se on ikään kuin hyväksyttävää

sitten kun tässä tapauksessa nämä ovat repolan taloja niin ne ovat siirtyneet sitten vapaille markkinoille kun aravat on maksettu pois

toivoisi että tämän tyyppistä menettelyä ei enää sallittaisi koska tämä on jotenkin suomalaisten ihmisten aliarviointia ja kyykyttämistä

jos olisi pelkästään kyse yhdestä ihmisestä sen minä ymmärrän että tulee katumus mutta valtiotasolla ennen kristusta ikassa tule katumus koska siellä on poliittisia puolueita olemassa ja siellä äkkiä muuttuvat ne arvot ja muuttuu se politiikka kokonaan mitä tehdään

sen takia en käsittele tätä niin kuin täällä on puhuttu kreikasta että se olisi niin kuin yksi ihminen

eduskunnan eteen kun tullaan vakuuttelemaan pitäisi edes semmoinen perusasia katsoa onko se etusijajärjestys olemassa tai onko mahdollisesti vaikka suomella etusijajärjestys siinä kun lähtee mukaan vai eikö ole

sitten näistä meidän eläkerahastoistamme olen sitä mieltä jotta antaa kreikan tehdä mitä tekee ja pelastetaan niilläkin rahoilla meidän omia eläkerahastoja ja katsotaan jatkossa niitä sijoituksia sillä tavalla jotta sitä helppoa rahaa nämä meidän työeläkerahastomme eivät lähde hakemaan sitä helppoa joka nyt on tässä vaan niin kuin koko ajan mitä eduskunnassa olen ollut olen puhunut jotta siis suomessa on kaikkein turvallisimmat sijoitukset

arvoisa puhemies

se tuotto on pienempi mutta ei tapahdu tämmöisiä kuin tässä on tapahtumassa nytkin joita joudutaan pönkittämään kaikella tavalla sitten tukipaketeilla ympäri eurooppaa miten se kestäisi koko valtio kasassa

sitten ihan lopuksi yksi näkökulma kun täällä on peloteltu kaiken näköisellä että työttömyys tulee kasvamaan ja tietysti raekuurothan iskevät ja heinäsirkat tulevat ja tulivuoret purkautuvat jos ei tätä nyt hyväksytä

nyt kun tiedetään ongelma niin se pitää poistaa kanssa

jos tässä nyt tapahtuu sillä lailla että joku valtio laitetaan vastuuseen se nytkähtää jonkun verran mutta en usko että se suomeen vaikuttaa sillä tavalla mitä tässä nyt on sanottu koska suomi lienee aika vähäisissä kauppasuhteissa mitä tarkistin tuolta kreikan kanssa

taitaa olla niin päin että matkailueuroja viedään enemmän kuin saadaan sieltä päin

sitten korkojen nouseminen

ne muuten tulevat joka tapauksessa nousemaan tai jos pystytte lupaamaan jotta asuntoluottojen korot eivät nouse tässä vuoden sisällä niin sitten minä äänestän tämän puolesta

kun tämä systeemi lähti käyntiin olin tilaisuudessa pohjois karjalan ympäristökeskus piti tämmöisen esitelmätilaisuuden mitä tarkoittaa tämä jätevesiasetus

siellä etsittiin olisiko se ollut kuusiseitsemän koetaloutta joissa olisi päässyt siihen projektiin mukaan eri systeemeitä testaamaan

yksi tapaus minulla on jossa tapeltiin siitä kun on semmoinen iso musta muovipömpeli jossa on mahtoiko siellä olla kolme tai neljä lokerikkoa sisällä ja siinä on väärin tehty asennusohjeet

siinä johdettiin se vesi joka tuli sieltä veden alle ja se meni kahdessa viikossa tukkoon ja kyse oli siitä lähteekö laitevalmistaja korvaamaan uudelleenasennuksen koska se on tehty asennusohjeiden mukaan

ja siinä tapauksessa pitkän tappelun jälkeen useampi viikko meni kaveri kuitenkin korjautti sen sitten insinöörien suunnitelmien mukaan ja laitevalmistaja sitten korvasi sen

puruvedestä ympäristökeskus teki kaksi tai kolme vuotta sitten tutkimuksen sen puhtaudesta ja valonläpäisykyvystä

arvoisa puhemies